palveluiden on oltava tasavertaiset ja hyvät omaishoitajille ja näin hallitusohjelmaan on todellakin kirjattu

vesiensuojelu ja maatalouden toimintamahdollisuudet eivät ole ristiriidassa keskenään vaan ympäristötuen muutos tulee toteuttaa siten että se kannustaa maanviljelyssä ympäristöystävällisiin viljelykeinoihin

kun sanoitte että laatu on se keskeinen seikka niin millä tavalla ja minkälaisia uudistuksia te tulette tekemään että voidaan parantaa ammattikorkeakoulujen opetuksen laatua ja missä aikataulussa näitä esityksiä tullaan tuomaan

sen takia on erinomaista että sinivihreä hallitus on antanut erityisesti lisäbudjetin jolla on edistetty erinomaisesti sitä että jokainen nuori työllistyy

todellakin tämä matka on ollut mutkainen pidempi kuin sote uudistuksella kolme vaalikautta ollaan odotettu ja pitää sanoa että ei tämäkään ihan napero napakymppi ole

miten te teette yhteistyötä ammattikorkeakoulukentän kanssa koska se on erittäin tärkeätä että korkeakoulut ovat itse mukana etteivät ne esitykset tule ministerin pöytälaatikosta pelkästään

meillä on todellakin olemassa jo runsaasti tietoa millaisilla toimilla päästökuormitusta voidaan maatalouden osalta alentaa nyt on vain kyse meidän päättäjien tahtotilasta

erityisen hyvää on ollut se että koulutukseen on tullut panostuksia ja erityisesti ammatillisen koulutuksen aloituspaikat joita on merkittävästi lisätty tämän hallituskauden aikana ovat upeaa työtä

se että varhaiskasvatus tulee lapsen oikeudeksi se että opetushallitus ryhtyy tekemään valtakunnallisia varhaiskasvatuksen suunnitelmia ja sinne todellakin tarvitaan nyt resursseja ministeri kiuru

mutta erityisesti vaikeana taloudellisena aikana vammaiset nuoret ovat erityisen vaikeassa tilanteessa ja iso osa vammaisista on täysin työkykyisiä ja täysin työhaluisia

se on kysyttävä

opetushallituksessa valmistellaan opetussuunnitelman perusteita ja työ on käynnissä

kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää tuen merkittävää muuttamista edistämään ympäristötavoitteita niin että uudet vaikuttavat toimet saadaan käyttöön viipymättä

ei ole mikään uutinen jos minä sanon tai meidän eduskuntaryhmämme jäsenet sanovat että nämä koulutusleikkaukset ovat vaikeita totesimme sen jo viime eduskuntakaudella

mutta ei mitään hätää mielestäni kun täällä on nyt niin monta puheenvuoroa voimme tässä yhdessä sopia että tarkennetaan tätä määritelmää täällä eduskunnassa kun koko lain keskeinen tarkoitus oli parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja todellakin pedagogiikkaa nostaa esille

mielestämme nyt meidän pitäisi olla yhdessä veneessä ja etsiä ratkaisuja siihen että suomeen syntyisi uusia työpaikkoja ja yrittäjyyttä lisää verotuloja jotta me emme olisi tässä vakavassa tilanteessa että me joudumme tekemään myöskin budjettileikkauksia

keinovalikoimassa tarvitaan myös aivan uudenlaista ajattelua kuten ravinnepäästökauppaa jolla kanavoitaisiin viljelijöiden toimet vesistöjen hyväksi ja puhtaudesta palkittaisiin

eduskuntahan teki vahvan kannanoton kun lisäsimme rahaa yliopistolliseen lastentarhanopettajakoulutukseen tämän vuoden budjetissa ja edellisvuoden budjetissa

järkevää on myös kehittää vapaaehtoista vuokrauskokeilua jossa saaristomeren herkimmillä valuma alueilla rinnepeltoja vuokrattaisiin luonnonsuojelualueiksi

pidän erittäin tärkeänä että eduskunta antaa vahvan näkemyksensä esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnössä että hallitus myöskin katsoo millä tavalla voidaan turvata koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja siinä on varmasti paljon vielä tehtävää

tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä edelleen sanon että heittäkää se nyt roskakoriin

kannattaa kohdentaa olemassa olevat voimavarat niille nuorille jotka tarvitsevat apua ja tukea

selonteossa onkin aivan oikein todettu että tarvitsemme lisää välineitä jotta haja asutuksen vesihuolto olisi asetuksen mukaisessa kunnossa siirtymäajan päätyttyä

oikein rehellisesti odotin teidän varjobudjettejanne että siellä olisi ollut vinkkiä tai neuvoa hallitukselle mutta eipä löytynyt mitään

tervehdimme ilolla uutista että suomi jatkaa osallistumistaan pietarin jätevesihankkeisiin niin että hankkeen valmistuttua saadaan loputkin pietarin jätevedet puhdistuksen piiriin

tosiaan työvoimapoliittinen koulutus mitä tämä kysymys varmasti ensisijaisesti koski kuuluu ministeri cronbergille ja selvää on että nyt katsotaan kiireellä yhdessä työryhmissä minkälaista koulutusta voidaan antaa näille ihmisille jotka ovat jääneet työttömiksi ja hyvin tärkeätä on että se aikaisempi osaaminen voidaan hyödyntää

lämpimät onnittelut ministeri lehtomäelle

tärkeää on että hallitus tarkkaan tämän lain käy läpi ja ehkä tuo aikuisten suhde lapsiin se että osapäiväryhmissä on erilainen säädös kuin kokopäivähoidossa on asia joka täytyy kyllä vielä miettiä

mutta arvoisa puhemies haluan todeta että ahon työryhmän pohjalta on tehty jo päätöksiä koulutuksen osalta

mutta annan täyden tukeni ministerille että hän tätä myöskin pohtii

uskon että kun sari sairaanhoitaja mittaa verenpainetta hän miettii että hyvä on että hallitus toimii ja varmistaa sen että jokainen potilas saa terveydenhuoltopalvelut silloin kun niitä tarvitsee

mutta kysyn

eli ensi vuoden budjetissa tulee lisävoimavaroja niin että me voimme saada puun liikkeelle metsästä

kun opettajakoulutukseen sen uudistamiseen ja täydennyskoulutukseen on tulossa paljon rahaa ainakin mittava panostus vaikeina aikoina onhan niin että tämä koskee myöskin lastentarhanopettajia että myöskin heidän täydennyskoulutukseen tulee rahaa

sitä pitää räätälöidä niille osaajille eli tähän on tulossa lisävoimavaroja ja koulutusta tulee lisää niin että suomalainen metsäteollisuus todellakin saa osaajia ja saadaan se puu liikkeelle suomalaisista metsistä

kun sosiaali ja terveysministeriö on tätä työtä tehnyt ja peruspalveluministeri aika kovin sanoin tyrmäsi sen valmistelun mitä tähän asti oli tehty välimäen johdolla niin olisi hyvä nyt kuulla että milloin saamme seuraavat askeleet

toistaiseksi esimerkillisiä kaupunkeja tässä ovat ainoastaan tukholma visby ja oma helsinkimme joka onkin haastanut esimerkillään kaupungit itämeri talkoisiin ja osoittanut että jokaisen kunnan on vahvasti tartuttava toimiin vesiensuojelun vauhdittamiseksi

jokainen meistä voi arjen valinnoillaan osallistua itämeren suojeluun esimerkiksi käyttämällä raideliikennettä

itämeren hidas kuoleminen ei ole ainoa uhka vaan päivä päivältä kasvaa äkkikuoleman riski öljy ja kemikaalikuljetusten määrän kasvaessa

itämeren liikenteessä on todellakin tarpeen onnettomuusriskien alentaminen ja torjuntavalmiuksien tehostaminen sekä ilmaan ja vesiin tulevien päästöjen vähentäminen

kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa itämeren nimeämistä typpipäästöjen erityisalueeksi

arvoisa puhemies

lain tehtävänä on myöskin perusopetuslaissa sanotaan että peruskoulun tehtävä on myöskin kasvattaa lapsia

lopuksi totean että kokoomuksen meppien alulle panema ja tänään julkaistu eun itämeri strategia on onnistuessaan pelastusrengas itämerelle

mitä oppiaineita sitten pitäisi koulussa olla jotta lapset ja nuoret voisivat paremmin siitä varmasti voidaan käydä keskustelua ja kun opetussuunnitelmia katsotaan niin varmaan tähän palataan

se on todellakin mahdollisuus nostaa itämeri eu politiikassa sille kuuluvaan ykkössarjaan ja saada itämeren suojeluun sitovia sopimuksia venäjä mukaan lukien

me kokoomuksen eduskuntaryhmässä olemme ne lukeneet ja haluan tässä sanoa että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tehdään sen takia että suomalaiset saisivat yhdenvertaiset laadukkaat palvelut mutta myös sen takia että sosiaali ja terveydenhuolto olisi hyvä paikka tehdä työtä

mutta sen sanon mikä viesti on tullut opettajilta ja kasvattajilta että taito ja taideaineita niin että voidaan oppia elämyksien kautta voidaan onnistua liikunnassa ja käsitöissä ja piirustuksessa niitä tarvitaan

eduskunnan onkin syytä tarkkaan harkita mikä on paras tapa saada juuri eu varoja itämeren pelastamiseksi

työhyvinvointi lähtee myös siitä että voi vaikuttaa omaan työhön johtaminen on hyvää mutta tärkeää on myöskin että henkilöstö on koko tämän uudistuksen valmisteluvaiheen mukana että he voivat vaikuttaa uudistukseen koska hehän lopulta ne palvelut sitten tekevät

arvoisa puhemies

syyt ovat paljon syvemmällä

ja kun käsitellään täällä kelan kertomusta niin on hyvä todeta että kelalla on yhteinen toimipiste täällä pääkaupunkiseudulla in to finland piste jossa kela ja verohallinto tarjoavat palveluita työperäisille maahanmuuttajille jotta he pääsevät siihen työhön kiinni

kysynkin sosiaali ja terveysministeriltä miten on varmistettu että suomalainen sote henkilöstö on vahvasti mukana tekemässä sote uudistusta jotta työhyvinvointi olisi tulevaisuudessa entistä parempaa

hallituksen onkin tehtävä tiivistä yhteistyötä ruotsin kanssa ja todellakin huolehdittava että itämeri on myöskin suomen politiikan keskiössä

työkalupakki on tulossa

on tulossa rahaa

mitataan ensimmäistä kertaa ryhmäkoot ja tulee myöskin laatukriteerit mutta me hyvin tiedämme että oppilaat ja luokat ovat hyvin erilaisia eli maksimista tulisi hyvin pian minimi

hän tietää ja hänen aikanaan oli todella isot haasteet ja nyt tämän hallituksen täytyy löytää keinot siihen että jokainen työtön saa ajoissa apua koska sitä nopeammin työllistyy mitä nopeammin saa apua

sitten hammaslääketieteen osalta ja kaiken kaikkiaan lääkäripulasta

koulutusmääriä on lisätty

hallituksen keskeinen tavoite on se että suomessa turvataan terveydenhuoltopalvelut tasapuolisesti kaikille

todellakin lääkäreitä pitää saada mutta tärkein työ tehdään sen perusterveydenhuollon kehittämisessä koska meillä on enemmän lääkäreitä per ihminen kuin missään muualla

mutta arvoisa puhemies perusopetus on aina ollut laadukasta sen takia suomessa että me arvostamme koulutusta meillä on pätevät osaavat opettajat ja perusopetusta on jatkuvasti kehitetty

aivan aluksi haluan kiittää ministeri gustafssonia siitä että te opposition pommituksesta huolimatta viette ammattikorkeakoulu uudistusta eteenpäin

olemme myöskin tehneet toimia että opiskeluaika joka on venynyt aika monessa tiedekunnassa tavoiteajasta seitsemään vuoteen lyhenisi ja olemme saaneet sen viiteen vuoteen

nyt kun katsoo tuota ammattikorkeakoulu uudistusta niin en ihan tuohon keskustan pingpong esitykseen yhdy mutta hieman palloilulajiin liittyvää oireilua siinä on

kun virkasuhteet muuttuvat työsuhteisiksi tuottavuusohjelman htvt eivät enää koske yliopistoja

olemme sopineet hallituspuolueiden kesken iltakoulussa siitä että jatkossa perusmäärärahat sidotaan indeksiin eli päästään tästä ongelmasta että kustannukset eivät vastaa toimintamenoja